edustaja zyskowicz viittasi myös erääseen kertomuksessa esillä olleeseen tapaukseen jossa oli kysymys vangin hallussa olleen kirjoituskoneen pois ottamisesta

nyt näin yhtäkkiä en kaikkia tuohon tapaukseen liittyviä piirteitä muista mutta tuossa nopeasti vilkaistuna näytti siltä että myös oma toimenpiteeni oli ollut se että ratkaisu saatettiin oikeusministeriön tietoon sääntelytarpeen selvittämiseksi

kysymys siitä missä määrin tätä laitosvallan kieltoa ja sen sisältöä voitaisiin laissa väljentää varmaan johonkin mittaan asti on eduskunnan ratkaistavissa oleva kysymys

mitä tulee siihen linjaukseen joka nyt on tehty ja joka on kyllä itse asiassa varsin vanha ja vakiintunut niin en osaa nyt sanoa missä määrin siihen voitaisiin muutoksia tehdä mutta varmaan eduskunnan harkinnassa jossakin määrin näiden muutosten tekeminen sinänsä olisi mahdollista mutta se on sitten tietysti eduskunnan päätettävä asia

omasta puolestani kun edustaja zyskowicz arvosteli tätä liian tiukkaa tulkintaa näissä laitosvallan kieltotapauksissa olen kyllä niissä rajoissa kuin se oikeudellisesti on ollut hyväksyttävää ja mahdollista pyrkinyt ottamaan huomioon ne tarpeet ja olosuhteet joita vankiloissa on

mutta eivät nämä kysymykset ihan helppoja ole ja sanotaanko niin että ei oikeusasiamiehenkään harkintamarginaali näissä useinkaan ole kovin suuri

nämä periaatteet ja se sääntely joka vankeuslaissa ja perusoikeusuudistuksen yhteydessä perusoikeuksiin liittyen on tehty asettaa aika tiukat rajat sille missä määrin oikeusasiamies voi sanoisiko vankiloiden sinänsä perusteltujen turvallisuustarpeiden hyväksi näitä tulkintoja väljentää

arvoisa puhemies

aivan lyhyesti voin todeta sen että edustaja zyskowicz on aivan oikeassa siinä että vankien oikeudet on säädelty paljon paremmin kuin monien muiden laitoksissa olevien kohtelu

minkään näiden laitosasukkien osalta sääntely ei ole niin kattavaa ja yksityiskohtaista kuin vankien osalta

vankeuslaki on hyvin perusteellinen ja yksityiskohtainen

meillähän on vireillä lainsäädäntöhankkeita jotta nyt muillakin alueilla tämä lainsäädäntö ja erityisesti lainsäädäntö joka koskee näiden laitoksissa olevien henkilöiden oikeuksien rajoittamista saataisiin vastaavalla tavalla riittävän yksityiskohtaisesti laissa säädellyksi

toisaalta on tietysti niin että kun laki on yksityiskohtainen niin sieltä myös näitä tulkintaongelmia kumpuaa aika tavalla ja siihen liittyy se että oikeusasiamies on tehnyt varsin paljon näitä lain tarkistamisesityksiä oikeusministeriölle ja tämä vankeuslain tarkistamishankehan on ollut jo hyvin pitkään vireillä ja edelleen on vireillä ja se on kaiken kaikkiaan osoittautunut aika isoksi hankkeeksi ja sen valmistuminen ilmeisesti vielä kestänee jonkun aikaa

minä korostan nyt vielä lopuksi sitä että suljetuissa laitoksissa olevien henkilöiden kohtelun valvonta on oikeusasiamiehen erityistehtävä joka on ihan erikseen oikeusasiamieslaissa säädetty ja myös tässä oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen välisessä työnjakolaissa nämä asiat on osoitettu oikeusasiamiehelle

tämä ehkä osaltaan selittää sitä että oikeusasiamieheltä tulee hyvin paljon ratkaisuja kannanottoja esityksiä jotka koskevat juuri näiden vapautensa menettäneiden kohtelua

tässä yksi iso ryhmä on tietysti vangit mutta myös psykiatriset potilaat ja vanhukset kehitysvammaiset esimerkkeinä muista ryhmistä

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin haluan kiittää näistä puheenvuoroista joita täällä käytettiin ja ehkä yleisemminkin haluaisin kiittää eduskuntaa siitä luottamuksesta ja tuesta jota koen oikeusasiamiesinstituution saaneen tämän vaalikauden aikana

erityisen iloinen olen eduskunnan hyväksymistä muutoksista oikeusasiamieslakiin jotka tuovat oikeusasiamiehen kansliaan ihmisoikeuskeskuksen ja samalla kansallisen ihmisoikeusinstituution ja myös työkaluja oikeusasiamiehen kanteluiden käsittelyprosessiin

söderman on toivonut ja tämä lakimuutos tulee vielä tukemaan ja vahvistamaan tämän suuntaista kehitystä

tämän maailman toiseksi vanhimman oikeusasiamiesinstituution vuosikertomus

kertomus on rakenteeltaan edellisten vuosien kaltainen

kertomuksen alussa on oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot kunkin itse valitsemasta aiheesta

eduskunnan perustuslakivaliokunta on korostanut sitä oikeusasiamiehen toimintatapojen kehittämisessä ja tähän toivomukseen on pyritty vastaamaan monin tavoin

ensimmäinen kysymys joka kantelututkintaa harkittaessa asetetaan lähtee juuri kansalaisnäkökulmasta

kertomusvuoden kesäkuun alussa voimaan tulleet oikeusasiamieslain muutokset ovat mahdollistaneet kanteluiden tutkinnan joustavoittamisen ja työskentelytapojen kehittämisen

nyt kanteluiden tutkintaan käytettävissä olevia voimavaroja voidaan suunnata aikaisempaa enemmän juuri niihin asioihin joissa oikeusasiamies todella voi jollakin tavalla auttaa kantelijaa

oikeusasiamiehen toiminta on perinteisesti ollut jälkikäteistä laillisuuden valvontaa ja oikeusasiamiehen toimenpiteet ovat tähdänneet lähinnä viranomaistoiminnan ja lainsäädännön tulevaan muuttamiseen

nyt harkitaan erikseen voitaisiinko kantelijan kokema loukkaus vielä oikaista tai jos se ei ole enää mahdollista voitaisiinko kantelijalle aiheutunut vahinko tai hänen kokemansa kärsimys hyvittää

hyvityksen ei aina tarvitse olla rahallista vaan lievissä tapauksissa riittävää voi olla jo se että viranomainen tunnustaa virheensä ja pyytää anteeksi

monet viranomaiset ovat jo ymmärtäneet että virheen tunnustaminen ja anteeksipyyntö sekä tarvittaessa pienen rahallisen hyvityksen maksaminen ovat oikeita ja tehokkaita keinoja palauttaa kansalaisen luottamus viranomaisen toimintaan

apulaisoikeusasiamies jussi pajuoja käsittelee puolustusvoimissa suoritetuilla tarkastuksilla ja kanteluissa esiin nousseita kysymyksiä ja haasteita otsikolla puolustusvoimat murroksessa

toiseksi varusmiespalvelua suorittavien palvelusajat eroavat aikaisempaa enemmän toisistaan

kolmanneksi painetta on myös siihen että palvelusaikojen sisältöjen tulisi eriytyä nykyistä enemmän jotta palvelusmotivaatio saadaan ylläpidettyä koko varusmiesajan

varuskuntien keskittämiseen ja lakkauttamiseen liittyy myös seikkoja joilla on laillisuusvalvonnallisia ulottuvuuksia

varusmiesten kannalta pidentyvät kotimatkat ovat sekä kustannus liikenneturvallisuus että ajankäyttökysymys

sen jälkeen kun perusoikeuskirja tuli lissabonin sopimuksen myötä oikeudellisesti sitovaksi siitä on tullut tärkeä väline kansalaisten oikeuksien edistämisessä

muun muassa komissio hyväksyi toimintaohjeet perusoikeuksien huomioimiseksi lainsäädännön vaikutusten arvioinnissa ja neuvosto laati yhteenvedon toimista jotka se aikoo toteuttaa perusoikeuskirjan soveltamista varten

siitä on tullut ihmisoikeustuomioistuin jonka toiminnan kautta perusoikeuksien merkitys tulee näkyväksi niiden sisältö täsmentyy ja soveltaminen yhdenmukaistuu

unionin luonteen voidaankin arvioida muuttuneen taloudellisesta yhteistyöstä entistä enemmän kansalaisten oikeuksiin perustuvaksi yhteistyöksi

kansalaisilla on kuitenkin todettu olevan vain vähän tietoa eun perusoikeuskirjan sisällöstä ja siitä mistä he saavat apua jos heidän oikeuksiaan loukataan

tästä syystä sekä komissio että euroopan oikeusasiamies ovat avanneet kansalaisille tarkoitettuja sähköisiä palveluja

perusoikeuskirjan valvonta kuuluu kansallisille oikeusasiamiehille ja tuomioistuimille silloin kun virkamies viranomainen tai muu julkista valtaa käyttävä taho soveltaa unionin oikeutta

herra puhemies

suurin osa kanteluista saapui sähköisesti

kertomusvuoden kesäkuun alussa voimaan tulleen kantelun käsittelyä koskevan oikeusasiamieslain muutoksen vaikutukset ovat jo alkaneet näkyä

lisäksi tarkastusten määrä lähes kaksinkertaistui

kaiken kaikkiaan arvioin että mainitun lakiuudistuksen tukemana oikeusasiamiehen toiminnan vaikuttavuus on parantunut ja kansalaisnäkökulma vahvistunut

jaksossa on muun muassa selostettu kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten kertomusvuoden aikana antamia suomea koskevia ratkaisuja

hyvä uutinen on se että euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomelle antamien langettavien tuomioiden määrä on vähentynyt

herra puhemies

tämä jakso sisältää ensinnäkin havaintoja eräistä tyypillisistä tai pitkään jatkuneista puutteista perus ja ihmisoikeuksien toteutumisessa ja toiseksi hallinnonaloittain esimerkkejä sellaisista tapauksista joissa oikeusasiamiehen toimenpiteet ovat johtaneet tai ovat johtamassa parannuksiin viranomaisten toiminnassa tai lainsäädännön tilassa

meillä on jo pitkään ollut valittuna jokin vuosittainen teema joka otetaan esille muun muassa jokaisella tarkastuksella

tässä oli esittelypuheenvuoroni

toivon että tämä kertomus antaa eduskunnalle mahdollisuuden arvioida paitsi oikeusasiamiehen toimintaa myös lainsäädännön ja julkisen hallinnon tilaa sekä perus ja ihmisoikeuksia

arvoisa herra puhemies

hänen toimikautensa päätyttyä ja hänen jäätyä eläkkeelle minulla on ilo ja kunnia antaa kertomus eduskunnalle ja käyttää tämä esittelypuheenvuoro

toimintakertomus

hyvä uutinen on se että myös ratkaisuja tehtiin ennätysmäärä ja pystyimme kasvusta huolimatta ratkaisemaan kanteluita hieman enemmän kuin niitä saapui

olemme myös pystyneet parantamaan kanteluiden ikärakennetta eli vähentämään vanhojen asioiden määrää sekä lyhentämään keskimääräistä käsittelyaikaa joka kertomusvuonna oli noin kuusi kuukautta

puheenvuorojen esittäjinä ovat ne jotka kertomusvuoden päättyessä olivat oikeusasiamiehenä ja apulaisoikeusasiamiehenä eli paunio allekirjoittanut ja jussi pajuoja

oikeusasiamies paunio viittaa puheenvuorossaan sellaisiin perus ja ihmisoikeusongelmiin jotka ovat jatkuneet vuodesta toiseen siitä huolimatta että ylimmät laillisuusvalvojat ja kansainväliset valvontaelimet ovat kiinnittäneet niihin huomiota

muina keinoina hän tuo esiin ensinnäkin perus ja ihmisoikeusloukkausten kansallisen hyvittämisen toiseksi kansallisen ihmisoikeusstrategian jolla hän tarkoittaa pitkäjänteistä toimintasuunnitelmaa keskeisten perus ja ihmisoikeusongelmien poistamiseksi

kolmanneksi paunio peräänkuuluttaa myös kokonaisvaltaista perus ja ihmisoikeusvalvonnan sisällön tarpeiden ja rakenteiden arviointia

jotta tässä onnistutaan vaikka kanteluiden määrä oletettavasti edelleen kasvaa olen puheenvuorossani käsitellyt kanteluiden tutkinnan perusteita

juuri kanteluiden kautta oikeusasiamies saa tietoa siitä missä saattaa olla lainvastaista menettelyä taikka puutteita lainsäädännössä tai perus ja ihmisoikeuksien toteutumisessa

tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että jokainen kantelu olisi perusteltua tutkia siinä laajuudessa ja syvyydessä kuin se kantelumenettelyssä on mahdollista

ensinnäkin voiko oikeusasiamies auttaa toiseksi onko asiassa oikeusasiamiehen ohjauksen tai esityksen tarvetta kolmanneksi onko oikeusasiamiehen moite tarpeen ja neljänneksi onko oikeusasiamiehen tutkinta ja kannanotto muuten tarpeen

tärkeää on että kantelu voidaan tutkia ja ratkaista joutuisasti niissä tapauksissa joissa oikeusasiamiehen toimenpiteet ovat tarpeen

käsitykseni mukaan tällainen joustava oikeusasiamiehen harkinnassa oleva kanteluiden tutkinta ei heikentäisi vaan päinvastoin vahvistaisi ja nopeuttaisi lain noudattamisen valvontaa ja edistäisi oikeusturvaa ja perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

perustuslakivaliokunnan mielestä eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain säännökset eivät nykyiselläänkään estä kanteluiden tutkinnan yhteydessä käytettävän harkinnan laajentamista ja tutkintakynnyksen nostamista ainakin jossain määrin

nämä kysymykset ovat sikäli ajankohtaisia että sama oikeusministeriön työryhmä joka on valmistellut kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamista on pohtinut myös kantelun tutkinnan periaatteita

poliisivankilassa säilytettäviä ovat henkilöt jotka on otettu kiinni ja pidätetty rikoksen vuoksi

poliisin perusasiakkaita ovat myös koti ja julkisrauhan suojaamiseksi säilöön otetut sekä rikosten tai häiriöiden uhan vuoksi kiinni otetut

heitä on poliisivankiloissa säilytetyistä vuosittain kuitenkin vain vajaa kolmasosa

heidän kohdallaan kysymys on lyhyestä muutaman päivän kestävästä säilytyksestä

ongelmallista on se että poliisivankiloissa joudutaan säilyttämään henkilöitä jotka eivät sinne kuulu

tähän mennessä selviämisasemat ovat kuitenkin jääneet satunnaisiksi hankkeiksi

tutkintavangit voidaan tuomioistuimen päätöksellä sijoittaa poliisivankilaan

ulkomaalaiset säilöön otetut puolestaan tulisi siirtää helsingin vastaanottokeskuksen yhteydessä toimivaan säilöönottoyksikköön nopeasti kiinnioton jälkeen

käynnissä on uudistushankkeita joiden tavoitteena on että poliisivankilat eivät enää olisi päihtyneiden tutkintavankien ja ulkomaalaisten ensisijainen sijoituspaikka

jaksossa on muun muassa selostettu kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten kertomusvuoden aikana antamia suomea koskevia ratkaisuja

kertomus sisältää myös laajan perusoikeuksittain laaditun tiivistelmän oikeusasiamiehen havainnoista ja kannanotoista

lista oli esillä myös tuon kertomuksen täysistuntokäsittelyssä jossa toin toisaalta esiin mahdollisuuden myös sellaiseksi listaksi jossa olisi esitetty myönteistä kehitystä

jakso sisältää ensinnäkin havaintoja tyypillisistä tai pitkään jatkuneista puutteista perus ja ihmisoikeuksien toteutumisessa ja toiseksi esimerkkejä sellaisista tapauksista joissa oikeusasiamiehen toimenpiteet ovat johtaneet tai ovat johtamassa parannuksiin viranomaisten toiminnassa tai lainsäädännön tilassa

seuraavaksi kertomuksessa on telepakkokeinoja ja muuta salaista tiedonhankintaa koskeva jakso ja lopuksi kaikkein laajin hallinnonalakohtainen tai asiaryhmittäinen jakso laillisuusvalvonnassa tehdyistä havainnoista

kertomuksen liiteosassa on vielä oikeusasiamiestä koskevat säännökset ja eräitä tilasto ynnä muuta

toivon että tämä kertomus antaa eduskunnalle mahdollisuuden arvioida paitsi oikeusasiamiehen toimintaa myös lainsäädännön ja lainkäytön sekä julkisen hallinnon tilaa sekä perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

arvoisa herra puhemies

eletään vasta

arvoisa herra puhemies

kiitän näistä puheenvuoroista

en sitä halua tässä lähteä sen enempää kommentoimaan

mitä taas tulee tähän lisärakennuksessa olevaan kuvauskieltoon niin se tuli nyt ensi kertaa minun tietooni enkä nyt tältä seisomalta lähde sitä arvioimaan mikä sen perusteena on ollut ja onko sillä perusteita

mutta sinänsä tämä kysymys joka nyt kai tämänkin esimerkin taustalla on on ollut tämä lailla säätämisen vaatimus

se on siis yksi näistä perusoikeuksien rajoittamisedellytyksistä ja täällä on haikailtu terveen järjen käytön perään

minä ymmärrän sen mutta sanotaan että tässä perusoikeusjärjestelmässä joka meille on luotu sellaiselle terveen järjen käytölle mihin nyt edustajat ymmärtääkseni viittaavat ei hirveästi jää tilaa

perusoikeusuudistuksen yhteydessä perus tuslakivaliokunta on kirjannut perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden luettelon

yleisiä perusoikeuksien rajoittamisedellytyksiä ovat lailla säätämisen vaatimus täsmällisyys ja tarkkarajaisuusvaatimus siis kaikki nämä vaatimukset täytyy näiden perusoikeuksia rajoittavien säännösten täyttää lailla säätämisen vaatimus täsmällisyys ja tarkkarajaisuusvaatimus hyväksyttävyysvaatimus ydinalueen koskemattomuuden vaatimus suhteellisuusvaatimus oikeusturvavaatimus ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus

se on aivan totta mitä edustaja zyskowicz on tuonut esille että tämä johtaa hyvin runsaaseen lainsäädännön määrään ja tämä vankeuslaki on hyvä esimerkki siitä

vankeuslaissahan nyt lähtökohtana on se että vanki myös vankeusaikanaan säilyttää perusoikeutensa täysimääräisesti

vankien perusoikeusrajoituksiin sovelletaan perusoikeuksien yleisiä rajoittamisedellytyksiä eli kaikkien näiden vaatimusten täytyy täyttyä myös vankien kohdalla

no se on ihan selvää että vankilaolosuhteissa on pakko rajoittaa vankien perusoikeuksia monella tavalla

siitä huolimatta elävä elämä tuo jatkuvasti esiin sellaisia tilanteita joita vankeuslakia säädettäessä ei ole otettu huomioon

näissä ovat taustalla juuri semmoiset tilanteet että ainakin osa niistä on sellaisia mistä on nähtävissä että on selvästi epätyydyttävä tämä tilanne minkä vankeuslaki tarjoilee

edustaja zyskowicz on tätä kirjoituskone esimerkkiä täällä tuonut useammankin kerran esiin ja se on itse asiassa aika hyvä esimerkki siitä tilanteesta joka meillä on